arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

muiltahan osin tämä laki on ihan tarkoituksenmukainen

ne helpotukset tai kevennykset luonnonsuojelualueiden maastomerkintöihin joita hallitus esittää ovat nykyaikana kun käytetään nettikarttoja aivan perusteltuja

valiokunnan kuulemisissa on tullut selvästi esille että kysymys on säästölaista eli tarkoitus on jonkun verran vähentää ely keskusten työmäärää

säästövaikutus on kuitenkin kyseenalainen koska tämä muutos toisaalta lisää sitten ely keskusten neuvontavelvollisuutta koska metsänomistajien ja metsätöitä tekevien lailliset velvollisuudethan eivät muutu miksikään

puhemies

tarkoitukseni oli äänestää ei mutta huomasin että ääni ei rekisteröitynyt

arvoisa puhemies

kehitysyhteistyö ja luonnonsuojelu näyttävät olevan hallituksen erityisellä kurituslistalla koska budjetin suurimmat leikkaukset kohdistuvat näihin

yksi syy on se että metso ohjelma on yksi niitä harvoja luonnonsuojeluohjelmia joihin maanomistajatkin ovat olleet tyytyväisiä

muun muassa metso ohjelmaan nyt tämä luonnonsuojelualueiden hankinnan raju leikkaus kohdistuu pahasti

tämä kampanjakatto on mielestäni hyvin harkinnan arvoinen ajatus mutta esitän semmoisen ajatuksen mitä en ainakaan huomannut tässä keskustelussa vielä

jotta tämä voitaisiin toteuttaa kestävästi on ensiarvoisen tärkeä löytyä tasapaino luonnon monimuotoisuuden suojelun ja metsien taloudellisen hyödyntämisen välillä ja sitä hallitus nyt pahasti vaarantaa

nythän näitä selvityksiä ja tilityksiä vaalikampanjasta on tiukennettu mikä on hyvä asia mutta mielestäni olisi hyvä että myös vaalirahoitusilmoituksen siihen julkiseen ilmoitukseen mikä on kenen tahansa kansalaisen netistä katsottavissa tulisi jokaisen läpi menneen kaikkien niiden jotka nytkin ovat sen velvollisuuden alaisia tehdä selonteko myös siitä mitä kampanjaosia tällä on käytetty

se ei näy näissä tiliotteissa mitkä valtiontalouden tarkastusvirastolle toimitetaan eikä niissä ilmoitetuissa kampanjakustannuksissa

arvoisa puhemies

vaikuttaa siltä että ne tehdyt tutkimukset jotka ovat tarkentaneet tietoa eivät juurikaan ole vaikuttaneet siihen miten tämä juna kulkee

stukin pyynnöstä geologian professori saarnisto arvioi tätä posivan suunnitelmaa ja totesi että geologisin perustein sitä ei voida suositella muun muassa siksi että jääkausien vaikutusta ei ole kunnolla otettu huomioon

haluankin kiittää edustaja pauli kiurua siitä että hän on tehnyt tämän lakialoitteen ja koonnut näin suuren joukon kansanedustajia sen aloitteen taakse

myös olkiluodon kohdalla on todettu jälkiä tällaisesta jääkausien alkuun ja loppuun liittyvistä maanjäristyksistä

pidän todella erikoisena sitä että suomi nyt kiirehtii olemaan tässä asiassa maailman ensimmäinen vaikka missään muualla maailmassa ei edes mietitä ydinjätteen loppusijoitusta pohjaveteen ja pidetään hyvin riskialttiina sen sijoittamista myös jääkausien aikaiseen ikiroutaan

myös niissä tapauksissa joissa rikoksen ilmitulon hetkellä ei ole ennestään mitään tietoa tekijästä eli niin sanottujen pimeiden rikosten kohdalla selvitysosuus on noin kaksi kolmasosaa

arvoisa puhemies

kun tässä nyt on kuultu lähinnä asepuolueen edustajien puheenvuoroja en sinänsä yhtään ihmettele sitä että ihmisiä jotka tietävät olevansa rehellisiä ja harkitsevaisia harmittavat erilaiset vaikeudet metsästys tai ampumaurheiluaseen hankinnassa ja jotta nyt kuva ei jäisi epätäydelliseksi kuitenkin totean sen toisenkin puolen että esimerkiksi henkirikosten määrässä suomi on länsi euroopan ja itä euroopan välissä

täällä ovat kollegat jo todenneet että toisten rikosten tutkinnan yhteydessä uusien menetelmien kehittymisen vuoksi saattaa tulla myöhemmin tilanteita jotka mahdollistavat selvittämisen

olen näistä perusteluista samaa mieltä ja haluaisin tähän täydentää vain sen että esimerkiksi yhdysvalloissa uuden tekniikan avulla on pystytty selvittämään vuosia ja vuosikymmeniäkin jälkeenpäin myöskin syyttömyyttä

suomessa tehdään väestöön suhteutettuna henkirikoksia noin kaksinkertaisesti verrattuna muihin pohjoismaihin enemmän kuin esimerkiksi bulgariassa unkarissa kroatiassa armeniassa bosnia hertsegovinassa kosovossa

terhi kuin astua syyttömyys tuomitulle ihmiselle joka on ollut kauan vankilassa ja sitten vapauttamaan hänet

mutta kuitenkin haluan nyt vain nostaa esille sen että se toinenkin puoli on olemassa että aseet ovat vaarallisia ja niitä voidaan käyttää ihmisten vahingoittamiseen ja käytetään

juuri tänään on uutisoitu että helsingin pitäjänmäellä on ollut piiritystilanne sen takia että poliisi on havainnut että on auto jossa on kaksi asetta pakolaisten vastaanottokeskuksen lähellä

tässä jo useampi kollega on ottanut esille sen että pelkät kansalliset toimet eivät riitä tarvitaan eu tason toimia ja myöskin euta laajempia kasainvälisiä toimia

en tiedä ovatko nämä aseet laillisesti vai laittomasti hankittuja mutta kuitenkin aivan niin kuin liikennesäännöt suojelevat ihmisten henkeä ja terveyttä niin myöskin aselainsäädännön rajoitukset ovat sitä varten

arvoisa puhemies

ja todellakin toivoisin että hallitus ja hallituspuolueiden mepit suhtautuisivat myönteisemmin ja aktiivisemmin niihin keinoihin joita esimerkiksi eu komissio on esittänyt verovälttelyn estämiseksi

arvoisa puhemies

tietysti kaikki ehdotukset siitä että mikä voisi toimia paremmin vaikkapa tämä ajokorttiajatus ovat ihan tervetulleita

kuten edustaja lindtman totesi viime kesänä perussuomalaisten molemmat mepit äänestivät vastaan

sen lisäksi kaksi kokoomuksen meppiä ja yksi keskustan meppi äänesti tyhjää siinä tulisiko useammassa maassa toimivat suuryritykset velvoittaa julkistamaan se paljonko he ovat kussakin toimintamaassaan maksaneet veroja

samaan aikaan suomen hallitus on rajusti leikkaamassa kehitysyhteistyötä ja aiemmin kehitysmaiden ilmastotoimien auttamiseen käytetyt päästökaupan huutokauppatulot on luvattu kotimaiselle teollisuudelle

jos pariisissa kynnyskysymykseksi muodostuu se että teollisuusmaat nostavat ilmastorahoitustaan onko hallitus siinäkin tapauksessa valmis valitsemaan leikkauslinjan ja vaarantamaan sen että ihmiskunnan tulevaisuudelle annetaan mahdollisuus

vai miten hallitus aikoo toimia

arvoisa puhemies

lisäksi metsähallitus lakiehdotuksessa ehdotetaan metsähallitukseen nykyisen talouspuolen ja luonnonsuojelupuolen lisäksi uutta niin sanottua kolmatta tasetta nykyisen talouspuolen ja luonnonsuojelu puolen

on hyvä asia että hallitus tavoittelee sitä että ilmastositoumusten riittävyyttä pariisin jälkeen säännöllisesti tarkastetaan mutta on jo nyt selvää että ne eivät riitä

arvoisa puhemies

eli tulee toivottavasti piankin se hetki jolloin myös eun ja suomen on tarkasteltava oman ilmastositoumuksensa riittävyyttä

onko suomen hallitus valmis siihen että myös meidän ilmastositoumustamme yhdessä eun kanssa annettua tarkastellaan piankin

tällaiset siirrot voivat vaarantaa pohjois suomen hauraan metsärauhan

viime kesänä kun fennovoima ei määräaikaan mennessä kyennyt osoittamaan vaadittavaa osuutta kotimaista tai eu omistusta ministeriö käytännössä antoi lisäaikaa jotta sitten voitiin painostaa fortumia jotta tämä edellisen eduskunnan asettama kotimaisuusomistuskriteeri saatiin täyteen

samalla voi vaarantua laajemminkin suomen metsäteollisuuden kansainvälinen maine

onko hallitus oikeasti harkinnut mitä tästä mahdollisesti seuraa ehkä suurtakin julkisuutta saavat metsäkiistat leimahtavat uudestaan ja miten se vaikuttaa suomen maineeseen talouteen ja teollisuuteen

aikooko ministeri rehn nyt todellakin jatkaa tätä linjaa että fennovoiman kohdalla venytetään lain ja päätösten kirjainta eli että venytetään niitä ehtoja joita eduskunnan periaatepäätöksessä on asetettu ja joiden määräajat eivät oikeasti pidä

te ministeri tiilikainen esitätte uudeksi kansallispuistoksi hossan aluetta

tämä hossan alue on pääosin juuri vastaavanlaista retkeilyaluetta jota metsähallituksen tässä ehdotuksessa ollaan nyt siirtämässä talouspuolen alle jolla metsähallitus on tehnyt hakkuita joita paikalliset ihmiset ovat vastustaneet

tästä paikallisesta paineesta johtuen nyt olette tehneet tervetulleen linjauksen että siitä alueesta tehdään kansallispuisto

onko tämä hossan kokemus nyt teillä ollut lainkaan mielessä kun olette laatineet näitä metsähallituksen maa alueiden siirtosuunnitelmia retkeily ja virkistyspuolelta talouspuolelle ja onko näiden asioiden laajempi vaikutus kansantalouteen ollut mielessä

ilmastopolitiikan rahat ovat pääosin muualla kuin ympäristöministeriön pääluokassa mutta otan nyt kuitenkin esille sen että tämän vuoden joulukuussa pariisissa on ratkaisevan tärkeä ei vain suomen vaan koko ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta ratkaisevan tärkeä kokous jossa pitäisi saada valmiiksi seuraava kansainvälinen ilmastosopimus

monien arvioiden mukaan rahoituksesta kehitysmaiden ilmastotoimien rahoittamiseksi annettavasta teollisuusmaiden tuesta saattaa tulla näiden neuvottelujen kynnyskysymys

nyt kuitenkin hallitus on päättänyt leikata paitsi kehitysyhteistyörahoja rajusti niin myöskin aiemman päästökaupan huutokauppatulojen käyttämisen kehitysmaiden ilmastotoimien rahoittamiseen ja samaan aikaan kuten edustaja niinistö aiemmin viitasi poistaa yleisrahoituksen unepilta

arvoisa puhemies värderade fru talman

maailman ensimmäiset naiskansanedustajat olivat suomalaisia

minun täytyy sanoa että olen tästä aika tyrmistynyt että tällaisella koko ihmiskunnan kannalta ratkaisevalla hetkellä tehdään aivan päinvastaiseen suuntaan vieviä taloudellisia päätöksiä

tästä voimme olla ylpeitä

kysymyshän ei ole pelkästään kaloista vaan kysymys on myös aluetaloudellisesti tärkeästä asiasta

esimerkiksi kemijoki oli aikoinaan euroopan tärkeimpiä lohijokia ja sillä lohella oli aluetaloudellisesti suuri merkitys ihmisten ravinnossa

maamme itsenäisyyden ensi kuukausina käytiin verinen sisällissota

tiedustelisin hallitukselta aikooko hallitus nyt käyttää sitä tilannetta että meillä on maa ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön salkku saman ihmisen käsissä edistääkseen sitä että esimerkiksi saataisiin luonnonlohi jälleen nousemaan kemijoen niihin osiin jotka ovat vapaina ja toivottavasti myös pysyvät vapaina jolloin sinne saataisiin koko euroopan mitassa aivan ainutlaatuinen luontoarvojen muun luontomatkailun ja myös kalastuksen kokonaisuus

sukupuolten tasa arvosta ihmisoikeuksista ja kansalaisvapauksista puhutaan usein ikään kuin muusta kehityksestä irrallisina hyveinä

maailman parhaissa maissa sukupuolten tasa arvo on parhaasta päästä

vastaavasti autoritaarisuus ja naisten alistaminen käyvät käsi kädessä

sodan aikana naisten toiminta lottina ja kotirintamateollisuudessa laajensi naisten ammatillisia mahdollisuuksia myös rauhan tultua

tällä on yhteys naisen asemaan eikä vain siksi että erilaisten ismien ja uskontojen ääritulkintoihin liittyy naisten alistaminen erityisesti seksuaalisen itsemääräämisoikeuden kieltäminen

naisten asema vaikuttaa tähän

arvoisa puhemies värderade fru talman